valitsemista ja poisvalitsemista tarvitaan ennen kaikkea alojen välillä

näitä intressitahoja on aivan liikaa ei synny yhtenäistä näkemystä

täällä käydään keskustelua irtisanomissuojasta joka on aivan kohtuuttoman pitkä kuntapuolella viisi vuotta jos ajatellaan suomalaisia kansalaisia joiden tulisi olla yhdenvertaisia

yliopistoja ei tarvitse vähentää mutta opetusta tulee aloittain keskittää tason nostamiseksi

erkki virtanen tuossa sanoi

sitra tekee työt sitra tekee pohjat ja poliitikkojen päätökset johtavat sitten siihen lopputulokseen jos johtavat mutta niiden esitysten pitää jostakin tulla ja tässä mielessä sitra on se hyvä työkalu nimenomaan

esimerkiksi saksaa voi opiskella suomessa pääaineena kahdeksassa kaupungissa kauppatieteitä vastaavasti kymmenellä paikkakunnalla ammattikorkeakoulujen liiketaloudesta puhumattakaan

pienet pääaineet tuskailevat henkilöstöresurssien kanssa mikä johtaa kurssikatoon eikä pääaineesta ole mahdollisuutta valmistua tavoiteajassa

voisin ehdottaa että kohdellaan niin yrityksissä kuin myös julkisella sektorilla työskenteleviä samalla tavalla samanlaisilla irtisanomissuojilla

arvoisa puhemies

varmastikin me voimme olla hyvin ylpeitä meidän pop rahasta ja kyse onkin siitä voiko sitä myös jatkossa lisätä nykyisestään varsinkin kun tilanne on mitä on

ajattelin puhua kahdesta asiasta

se ei riittävästi kerro osaamisesta eikä myöskään kannusta opiskelijoita tavoittelemaan niitä parhaimpia arvosanoja

korkea asteella opintojen perustiedot voidaan hankkia verkko oppimisympäristössä jolloin sama oppisisältö voidaan tarjota maanlaajuisesti

toinen merkittävä ongelma on koulujen sisäilmaongelmat joista on ollut kovin paljon puhetta niin tarkastusvaliokunnassa kuin meillä täällä eduskunnassa kuin sivistysvaliokunnassa

ensinnä on todettava että meillä on hallituksen esitys jossa on ensimmäistä kertaa käyty analyyttisesti läpi ervvhen liittyviä erinäisiä vaihtoehtoisia jatkotoimenpiteitä ja myös niitä riskejä joita ervvhen liittyy

olisi tosi kiva antaa nyt jollekin diktaattorin oikeudet tässä että saataisiin kaikki ohjelmat puhumaan samaa kieltä keskenään ja jos sitra vaikka saisi valmiiksi sen valmistelun joka koskisi koko yhteiskuntaa sitä kaikkea missä virallista toimintaa tehdään niin se olisi erittäin hyvä

säästöjä ja synergiaetuja syntyy kun samaa kansantaloustieteen johdantokurssia ei tarvitse suunnitella erikseen kymmenessä eri yliopistossa

me emme täällä ole ihan pienistä summista puhumassa kun katsomme mitkä lainanottovaltuudet olemme eduskunnasta antaneet

arvoisa puhemies

tilanne vain on se että vuosien varrella on liikaa säästetty peruskorjauksissa ja nyt meillä on käsillä lukuisa joukko kouluja jotka edellyttävät nopeita toimenpiteitä peruskorjausten aikaansaamiseksi

toinen pohdinta liittyy samalla lailla aika sekaviin käytäntöihin

yliopistolaki ei ole mikään peruste sille että suomen akatemiasta näitä virkoja täytyy siirtää työsuhteeseen yliopistoihin

kun resursseja voidaan vapauttaa perusopintojen massaluennoista henkilökohtaiseen ja pienryhmäoppimiseen opettaja muuttuu tiedon syöttäjästä opiskelijoiden valmentajaksi

arvoisa puhemies

siltä osin aina pohdituttaa kun kommunikoimme toistemme kanssa lisääkö se ymmärrystä kun toinen puhuu osaamispisteistä ammatillisessa ja sitten kun ollaan siellä yliopiston puolella ollaankin opintopisteissä

minkälaisia toimenpiteitä voidaan tehdä jotta meillä kosteus ja homevaurioiden aiheuttamat ongelmat saadaan kuntoon

arvoisa puhemies

oikeastaan tämä keskustelu osoittaa sen että meillä on hyvin hajanainen joukko toimijoita jotka eivät tiedä täysin niitä roolejansa kuka tekee missäkin kohdin

jäin vielä pohtimaan sitä mitä tämä tarkoittaa myös näiden pankkien ja luottoyhtiöiden kannalta kun otetaan tämä että pankki ja luottokorttiyhtiö ei saisi enää estää kauppiasta perimästä asiakkaalta maksu tai luottokortin käyttämisestä aiheutuvia todellisia kustannuksia

samoin pohdituttaa se että jos suunta on se että toimintaa arvostetaan kansainvälisesti ja toiminnan suunta edelleen on vahvistaa tätä myönteistä kehitystä miksi me ehdoin tahdoin haluamme vaarantaa tämän myönteisen kehityksen tällä toimenpiteellä

tässä on a tämä suomi vision rakentaminen ja käydä läpi nämä kaikki toimijat ja heidän roolinsa prosessin eri vaiheissa

otetaan tilanne että meillä on tänä päivänä normaalit pankit jotka tarjoavat kortteja ja samoin meillä on tullut kaupan piiriin erilaisia maksupalvelun tarjoa jia

on hyvä että tässä myöskin saadaan lisää selkeyttä tutkintorakenteisiin ja ennen kaikkea sitä kuinka meidän tutkintorakenteet ja tutkinnot joustavat

arvoisa herra puhemies

katson omien lasteni kirjoitusta ja täytyy sanoa että en kykene heitä enää neuvomaan kirjoittamisessa saati edes välttämättä tiedä mikä se oikea seiska on vaikka täällä päätöksiä ollaankin tekemässä

olisi kerrassaan hölmöä jos suomi jättäytyisi tässä kehityksessä jälkeen eikä pyrkisi olemaan uusien oppimis ja opetusratkaisujen kärkimaa

lainaa voitaisiin ottaa ja lyhentää joustavasti lainanottosuostumuksen rajoissa

nämä ovat ehkä niitä suurimpia aikamme haasteita että kun nämä meidän nuoret menevät sinne ammatilliseen opinahjoon niin pahimmassa tapauksessa kun he sieltä valmistuvat osaaminen onkin jo vanhaa

tässä saattaa syntyä mahdollisesti syrjintää näiden eri palveluntarjoajien välille

otetaan esimerkki että s liike on tarjonnut pankkikortin jossa todetaan että ei oteta minkäänlaista maksua sen käytöstä ja sitten mennään luottokunnan kortin kanssa josta otetaan maksu tai mennään nordean kortin kanssa josta otetaan mahdollisesti maksu

läpinäkyvyyttä varmasti tulee koska valtion velkaantuminen tulee näkymään silloin suoraan miinuksena tulojen ja menojen erotuksen myötä tai varsinaisten tulojen ylijäämä

usein toki innovaatioita tarvitaan ja melkein kaikkien menestymistarinoiden takana on myös innovaatioita mutta innovaatioiden todennäköisyys menestymiseen ei ole korkea

se ei missään nimessä saa olla meillä äänestäjän tilanne ja tämä meidän on vaan ratkaistava ja siltä osin lakialoite on aivan oikean suuntainen

mutta silti esityksessä huolestuttaa se että velan ja vastuiden määrä voi unohtua eduskunnassa

meille kokoomukselle sivistys on arvo jota me haluamme puolustaa

kaiken kaikkiaan suomessa toimijoiden yhteenlaskettu panos näiden innovaatioiden tuottamiseen on bktstä varsin kilpailukykyinen osuus prosentteina laskettuna mutta kansainvälisesti suomi on pieni maa ja siinä mielessä meidän kokonaispanostuksemme innovaatioihin on euromääräisesti aika alhainen

ne nuoret sukupolvet jotka eivät sitä kirjoittamista välttämättä osaa osaavat käyttää niitä tietokoneita ja siltä osin on tulevaisuutta sähköinen äänestys ja kyllä meillä tulee siellä äänestyspaikoilla olemaan niitä tietokoneita ja onhan niitä jo tänään

toivon mukaan meidän ammatillisella puolella ei teoreettinen osaaminen tule liian vahvasti näkyviin koska suurin osa odottaa sitä työssäoppimista ja tekemällä oppimista

maailma tulee olemaan suomessa nimittäin pienten yritysten jotka työllistävät

vivutuksen kohdalla käy myös niin että kyseenomaista apua saavan valtion todennäköisyyttä joutua velkasaneeraukseen ei lisätä mutta sen sijaan ervvn ja sen takaajien odotettua tappiota vivutus lisää merkittävästi koska velkasaneerauksen toteutuessa ervv ja sen takaajat katkaisevat tappioita ennen muita sijoittajia

ne eivät ole tämän nykyisen korporatismin piirissä siltä osin me tarvitsemme aivan uudenlaisen järjestelmän jolla me luomme houkuttelevuutta

yksi jatkopolku talouden hallinnan kehittämisessä on ottaa käyttöön kunnistakin ja myös yrityksistä tutut tulos tase ja rahoituslaskelmat

jos katsotaan sitten suomen keskeisimpiä vientiyrityksiä niin niiden tuotesortimentissa on kuitenkin selkeästi nähtävissä innovaatiopainotteisuus

lisäksi tänä päivänä valtion keltaisessa kirjassa jätetään hyvin merkittäviä eriä käsittelemättä

on hyvä asia että lakiin on kirjattu tarkoituspykälään että lain tavoitteena on lisätä meidän ammatillisen puolen yrittäjänä toimimisen onnistumista että pystyy itsensä työllistämään yrittäjänä koska tiedetään että tänä päivänä yhä vähemmän on suuria työpaikkoja joihin sitten ammatilliseltakaan puolelta päästään mutta yhä useampi mahdollisesti työllistää itsensä yrittäjänä ja sitä kautta yrittäjänä toimimisen edellytyksiä on ehdottomasti ammatillisella puolella rakennettava lisää

näkisin että jatkossa eduskunnassa tulisi käsitellä valtiota konsernina jolloin myös muun muassa liikelaitokset tulisivat mukaan käsittelyyn

olemme onnistuneet liittämään tuotteidemme kilpailukykyyn jotain poikkeavaa jonka varassa pystytään myymään varsin kallista suomalaista työvoimaa normaaliolosuhteissa maailmanmarkkinoilla varsin hyvin

lupaus siitä että meillä on kilpailukykyinen palkkaus mutta yhtä lailla kilpailukykyinen vetovoimainen osaava tekijä uskon että sillä yhdistelmällä suomi myös menestyy

taselaskelmassa esimerkiksi tulisivat mukaan leasingvastuut pitkäaikaiset sopimusvastuut ja myös korottomat eläkevastuut jotka ovat valtiolla erittäin merkityksellinen erä

tältä osin voidaan todeta että vivutukseen liittyvät pohdinnat eivät ole veronmaksajien mukaisia vaan ne ovat ennen kaikkea sijoittajien etujen mukaisia

toinen hyvä asia joka on erittäin hyvä asia vaikkakin tässä opinto ohjauksesta on hieman kritiikkiä ollut on se että henkilökohtainen opintosuunnitelma on tuotu lakiin asti koska silloin se tuo myös sen merkityksellisyyden kuinka yksilökohtaisesti pohditaan sitä opinnoissa etenemistä ja toivottavasti tätä kautta myös sitä keskeyttämistä saadaan vähennettyä

tänä päivänä niitä ei käsitellä tässä talossa oikeastaan laisinkaan muuten kuin tilintarkastuskertomuksen yhteydessä

tältä pohjalta voi todeta että on erinomainen asia että suomi on ollut tiukkana siitä että eduskunnasta tulee saada aina erillinen hyväksyntä takausten kasvattamiseksi

arvoisa puhemies

tämä tarkoittaa sitä että paikallisessa sopimisessa on aina kaksi osapuolta

tekijä ja yritys

lisäksi talouden tunnuslukuja tulisi kehittää

nykyinen tapa mitata valtionvelkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen ei kerro tosiasiassa mistään muusta kuin löyhästi valtion potentiaalisesta kyvystä maksaa velkoja takaisin hyvin teoreettisesti

sen sijaan suhteuttamalla velat tuloihin päästäisiin todellisuutta paremmin kuvaavaan mittariin

on ehdottomasti tärkeätä että suomen eduskunta päättää näin merkittävistä rahasummista myös jatkossa

mittariehdotuksia jatkoa ajatellen ovat omavaraisuusaste velkaprosentti nettovelkaprosentti

se kohdistuu jokaiseen yritykseen joka tekee tulosta myös niihin pk yrittäjiin ei kuten edustaja rantakangas antoi ymmärtää että pk yrittäjät jäävät muutoksen ulkopuolelle

uudet yritykset joihin usein vedotaan eivät ole työnantajayrityksiä

taseen ja rahoituslaskelman käsitteleväksi tahoksi sopisi vallan mainiosti valtiovarainvaliokunta jonka vastuulla olisi samalla käsitellä pitkän ajan taloudellista kestävyyttä sekä siihen liittyviä toimenpiteitä

ne ovat hyvin usein pelkkiä elinkeinonharjoittajia jotka toimivat palvelualalla ja siellä yliedustettuina ovat aktiiviset parempaa elämää hakevat maahanmuuttajat

on kasvun rahoittaminen ja myös suomalainen kilpailukyky

heille työpaikan saanti ulkopuolelta on vaikeaa sen sijaan oman yrityksen perustaminen palvelualalle on suhteellisesti ottaen paljon helpompaa

kun yhdistetään kilpailukykyinen yhteisövero meidän turvalliseen infrastruktuuriin meidän osaaviin ja ahkeriin työntekijöihin niin uskoisin että pitkällä tähtäimellä ne niin sanotut dynaamiset vaikutukset voivat olla merkittäviäkin

on tämä miten meidän pankit toimivat yleensä onko niiden liiketoiminta tervettä ja toinen näkökulma on se miten me myös estämme rikollista toimintaa joka ylittää rajat

tämän kokonaisuuden näkökulmasta on hyvä että meille tulee tänne rajat ylittävä valvontakollegio jonka tehtävänä on käydä juuri näitä pankkeja lävitse joilla on rajat ylittävää liiketoimintaa

toivottavasti tulevaisuudessa pankit kantavat omasta liiketoiminnastaan sen vastuun jonka muutkin yritykset kantavat

toivottavasti sille saadaan loppu

arvoisa puhemies

tosiasia on varmaan se että pienellä rahalla ei valtakunnallista tunnettuutta saada eurovaaleissa ja siltä osin on turha kuvitella että voidaan ihan pikkusummia sinne katoksi laittaa

arvoisa puhemies

näkisin tässä lapset ja nuoret yhtenä tärkeimpänä kohderyhmänä jolle meidän tulisi luoda osallisuuden tunnetta

vapaaehtoistoimintaan osallistumisen on nähty tutkimuksissa lisäävän nuorten kansalaisvastuun tunnetta sekä myös kehittävän erilaisia taitoja muun muassa sosiaalisia taitoja

täällä tuli esille eräässä keskustelussa että jotkut tulevat pieneltä paikkakunnalta jotkut isommalta ja sitä kautta pystyvät saamaan enemmän tunnettuutta

toisella on vähän enemmän omaa rahaa ja toisella on vähän vähemmän mutta toisella saattaa olla taas enemmän sitä verkostoa josta sitä rahaa saattaa saada

siksi meidän tulee saada meidän koulujärjestelmään myös mukaan osallistuminen kansalaisjärjestöjen toimintaan vapaaehtoistoimintaan siihen kulttuuriin jossa minäkin voin tehdä jotain yhteiseksi hyväksi

arvoisa puhemies

maamme hallitus haluaa hyvää